eli järjestelmä on välttämättä uudistettava se on aivan liian vanhentunut kaikki sen tietävät mutta käytetään sitten tuota siirtymäaikaa jotta voidaan pehmentää muutosta

mutta mielestäni on tärkeää katsoa ei pelkästään sitä plussaa tai miinusta mikä jokaisen kunnan kohdalla näkyy vaan sitä mikä se lopputulos on

arvoisa puhemies

hallitus asetti hallitusohjelmassa tavoitteeksi sen että taito ja taideaineiden asemaa vahvistetaan perusopetuksessa ja tähän tähtäsi myös perusopetuksen tavoitteita ja tuntijakoa pohtinut työryhmä omassa työssään

se mikä tuki järjestelmämuutoksen tekemistä näin haastavina aikoina on nimenomaan tuo kuntien palaute eli kunnilta tuli hyvin rohkaiseva ja kannustava palaute kaikilla näillä lausuntokierroksilla joita tämän prosessin aikana käytiin johtuen siitä että kunnat itsekin tiedostavat että nykyjärjestelmä kaikessa vanhentuneisuudessaan ei ole oikeudenmukainen eikä se ole läpinäkyvä eikä vastaa enää tarkoitustaan

vaikka tässä pyritään yhdistelemään sitä roolia että kunnat järjestävät erilaisia palveluita kunnilla on noin parisataa lakisääteistä palvelua mitkä järjestetään ja lisäksi pitäisi pystyä paremmin vastaamaan yhdyskuntarakenteen maankäytön kysymyksiin niin kiistatta eri puolilla suomea korostuvat hiukan erilaiset asiat

tuossa esityksessäänhän työryhmä oli todella päätynyt siihen että taito ja taideaineiden osuus kyllä vahvistuu tuntimäärä lisääntyy kokonaisuudessaan mikä oli toivottavaa

nykytilan valossa on todellakin niin että monet pienet tai suuret kunnat missä on hyvin ikääntynyt mutta terve väestö ovat saaneet ikään kuin liian paljon valtionosuuksia olosuhteisiin nähden verrattuna moniin muihin kuntiin joissa olosuhteet ovat vaikeammat vaikkapa sairastavuuden osalta ja ne eivät ole samalla tavalla saaneet rahoitusta

haluamme kehittää perusopetusta nimenomaan siihen suuntaan että se nykyistä paremmin tukisi lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistaisi liikunnan itse käsillä tekemisen ja itsensä ilmaisun kuten kysyjäkin toi esiin

kun tullaan kaupunkiseuduille silloin yhdyskuntarakenteen maankäytön kysymykset ihmisten luontainen talousalue työssäkäyntialue nousevat selvästi vahvempaan rooliin siinä kun katsotaan mikä on sen alueen kannalta rakenteellinen ongelma

mutta työryhmä oli esityksessään päätynyt siihen että näiden aineiden välille tulisi entistä enemmän myös valinnan mahdollisuuksia eli pakollisten aineiden määrä näin ollen vähenisi vaikka kokonainen tuntimäärä oli suurempi

eli jatkossa on tärkeää että edelleen jatketaan kehittämistyötä tehdään tutkimustyötä niin että voidaan mahdollisimman luotettavasti arvioida myös tulevaisuudessa missä ne kuntien väliset olosuhde erot ikään kuin ovat ja millä tavalla niitä pitää valtionosuusjärjestelmässä tasata

tässä kokonaiskeskustelussa on tärkeää muistaa myös se vaikka valtionosuudet ja kriteerit ja niiden painotukset varmasti herättävät paljon erilaisia intohimoja että kuitenkin valtionosuuksien osuus kuntien tuloista on keskimäärin se reilu viidennes

tuossa työryhmän selvityksessä näistä eri näkökohdista tehdään esityksiä eri alueille siitä miten kuntarakenteita tulisi uudistaa miten palvelurakenteita tulisi uudistaa alueiden omista lähtökohdista katsottuna

nyt tällä hetkellä lausuntoyhteenvetoa parhaillaan tehdään

toki tässä on isoja kuntakohtaisia eroja mutta kyllä se kuntien oma verotulopohja ja verotulokertymä on se tärkein tulonlähde myös tulevaisuudessa

vielä yksittäiseen yksityiskohtaan arvoisa puhemies haluaisin kiinnittää huomiota

hallituksen sivistyspoliittinen ministeriryhmä tulee muutaman viikon kuluttua lokakuun alussa ensimmäisen kerran käymään läpi tätä lausuntokierroksen antia ja tekemään päätelmiä jatkokäsittelystä

täällä keskustalaiset erityisesti nyt halusivat kritisoida tuota työpaikkaomavaraisuuskriteeriä ja nostivat esiin sen että mitä tekemistä sillä on peruspalveluiden kanssa

täällä edustaja urpalainen nosti esiin tuon ennaltaehkäisyn merkityksen ja jonkin verranhan sitä huolta on esitetty tässä keskustelussa että nyt kun tuon sairastavuuskriteerin ikään kuin kerroin ja painotus on kasvanut niin tukeeko se riittävästi ennaltaehkäisyä

sillä halutaan kannustaa kuntia siihen että ne pyrkisivät myös elinkeinoelämän puolella olemaan aktiivisia ja toisaalta näin halutaan myös tulla kuntia vastaan siinä kun tiedetään että monet kunnat joissa on laajasti työpaikkoja ovat joutuneet satsaamaan infrastruktuuriin aika merkittävästi ja sitä ei millään tavalla valtionosuusrahoituksessa huomioida erilaista tiestöön liittyvää investointitarvetta muun muassa näissä kunnissa

täällä pohdittiin myös sitä miten hyvin tämä vastaa tulevaisuuteen

työpaikkaomavaraisuus on kyllä mielestäni sillä tavalla reilumpi kuin tuo nykyjärjestelmässä oleva taajamakriteeri että taajamakriteerin perusteellahan vain muutama kymmen kuntaa saa tuota osuutta mutta tämä työpaikkaomavaraisuus kohdentuu kaikille kunnille

kyllä itse arvioin että pitemmällä aikajänteellä tämä on omiaan tervehdyttämään kuntarakennetta

kyllähän meillä tämä sekava päällekkäinen kuntien valtionosuusjärjestelmä on osaltaan voinut aiheuttaa sen että tietyillä alueilla kuntarakenne on epäterveessä tilanteessa ja varmasti pitemmällä aikajänteellä se että meille tulee yhteiset läpinäkyvät kaikille samat kriteerit tulee myös tuota oikaisemaan

mutta arvoisa puhemies haluan lämpimästi kiittää koko eduskuntaa ja kaikkia tähän valmistelutyöhön ja päätöksentekoon tähän asti osallistuneita

arvoisa puhemies

olemme esittäneet että perustuslakivaliokunta arvioi myös tätä näkökulmaa mutta valtionosuusjärjestelmän ja tämänkin uudistuksen tavoitteena on se että peruspalveluiden järjestäminen tämän avulla turvataan koko maassa ja että tässä aidosti otettaisiin huomioon ne kuntien olosuhdetekijöistä johtuvat erot

haluaisin vielä kiinnittää huomiota siihen kun täällä kritisoitiin vahvasti tietyissä puheenvuoroissa sitä että tämä tuo isoja muutoksia joillekin alueille muun muassa satakunta oli tässä valmistelussakin vahvasti esillä

vaativat ajat ja erityisesti tarve julkisen talouden tasapainottamiseen ja valtion velkaantumiskehityksen taittamiseen näkyvät ensi vuoden talousarvioesityksessä kuntien osalta kiristävinä

älkää katsoko pelkästään muutosta vaan sitä kuinka paljon valtionosuuksia kunnat saavat tämän muutoksen jälkeen

on pyritty mahdollisimman hyvin tutkimuksellisesti tuomaan esiin mitkä ovat niitä eroja jotka tuovat tosiasiassa niitä kustannuksia

kuntatalous tulee kiristymään lähivuosina huomattavasti

saatetaan nähdä että muun muassa satakunnassa ja sielläkin isoilla kaupungeilla nuo valtionosuudet ovat tämänkin muutoksen jälkeen huomattavasti korkeammat kuin useilla niiden verrokkikunnilla

eli kaikilla on yhteiset läpinäkyvät samat kriteerit tämän muutoksen jälkeen

eli edustaja mattila kysyi tuosta että miten se opetuksen järjestäjä saa korvausta silloin jos oppilas käy toisessa kunnassa koulua

kuntien ja kuntayhtymien käyttötalouden pitäminen vakaana edellyttäisi menokehityksen sopeuttamista tulokehityksen asettamiin rajoihin tuottavuutta lisäävien uudistusten toteuttamista kuntataloudessa sekä tuottavuuden esteiden poistamista

nykyisen järjestelmänkin mukaan meillä on jo kotikuntakorvausjärjestelmä olemassa ja se sisältyy myös tähän uudistukseen eli silloin jos oppilas käy muualla kuin omassa kunnassaan esi tai perusopetusta tai tekee sitä suoritusta yksityisen ylläpitämässä oppilaitoksessa hän saa kotikunnaltaan korvauksen ja se sisältyy osaksi tätä lainsäädäntöä

arvoisa puhemies

pyrimme mahdollisimman hyvin huomioimaan kuntien lausuntopalautteen ja tätä keskustelua on luonnollisesti käyty muulloinkin kuin tämän viime viikkojen lausuntokierroksen aikana eli tätä uudistusta on valmisteltu noin kaksi vuotta tiiviissä yhteistyössä kuntakentän kanssa

nuo pääperiaatteet julkaistiin jo reilu vuosi sitten julkiseen keskusteluun mutta ne eivät silloin herättäneet niin kovin paljon kiinnostusta ennen kuin saatiin kuntakohtaiset koelaskelmat

sen jälkeen varsinaisesti tuo keskustelu käynnistyi ja itse olin kyllä yllättynyt siitä että palaute oli myönteinen siihen nähden että me olemme todella joutuneet miljardin euron edestä tekemään kunnille valtionosuusleikkauksia ja nyt vielä samaan aikaan toteutetaan suuri järjestelmämuutos

mutta varmasti osaltaan helpottaa se että tähän sisältyy todella tuo viiden vuoden siirtymäaika jonka aikana pyritään tasaamaan näitä kuntakohtaisia muutoksia niin että jokainen kunta voi tähän varautua mahdollisimman hyvin

siihen on pyrittävä vastaamaan toisaalta sillä että valtio keventää kuntiin kohdistuvaa tehtävätaakkaa kuntien itsensä on tehtävä merkittäviä rakennemuutoksia ja toisaalta myös nyt uuden kuntalain kautta tullaan tiukentamaan kuntien taloudenpitoon liittyvää normistoa

se aiotaan ulottaa myös kuntayhtymiin ja jatkossa kriisikuntakriteerejä ryhdytään arvioimaan koko konsernin tasolla ei pelkästään emokunnan tunnuslukujen tasolla

nainu mauri saa ainoana

toisaalta valtionosuuksia korottavat muun muassa niin sanotun ikälain voimaantuloon nuorten yhteiskuntatakuuseen pitkäaikaistyöttömien aktivointikokeiluun sekä koulutuksen laadun kehittämiseen liittyvät lisäykset

kuntien tehtävien ja velvoitteiden rahoituksen tasapainoa tarkastellaan peruspalveluohjelmassa ja siihen liittyvässä vuosittaisessa peruspalvelubudjetissa joka on osa valtion kehys ja talousarviomenettelyä

kuntatalous pysyy kireänä lähivuodet

kuntatalouden lähivuosien toimintaympäristöä leimaavat hidastuva kasvu hintapaineet ja valtiontalouden tasapainotus ja erityisesti pidemmällä aikavälillä ikäsidonnaisten menojen huomattava kasvu

arvoisa puhemies

täällä on useampaan otteeseen noussut esiin kuntapolitiikan merkitys ja hallitus on omassa ohjelmassaan linjannut että siinä tärkein tavoite on turvata nimenomaan laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti koko maassa

arvoisa puhemies

hallitus ei ole vielä käynyt oikeastaan pohdintaa näistä keinoista miten tätä kuntauudistusta käytännössä lähdetään sitten toteuttamaan vaan enemmänkin tällä hetkellä kyllä huomio keskittyy siihen miten voisimme muodostaa mahdollisimman vahvoja elinvoimaisia kuntia

lopuksi arvoisa puhemies

eli mitä tulee noihin viittauksiin joita opposition osalta keskustasta on tullut että nyt tässä hylättäisiin jollakin tavalla se periaate että pyritään turvaamaan kaikkialle maahan tasavertaiset laadukkaat palvelut niin sitä periaatetta ei ole sivuutettu vaan päinvastoin sitä pyritään vahvistamaan

suomen ikärakenteen muutos on euroopan nopein

haasteet kaupunkiseudulla ja maaseutumaisilla harvaan asutuilla alueilla ovat erilaisia mutta kaikkialla yhtä tärkeää on se että saamme kokonaisuuden suomen kuntarakenteen kokonaisuuden ja rahoitusjärjestelmän niin toimimaan että pystymme järjestämään ihmisten palvelut tulevaisuudessa

hallituksen kuntauudistus on näistä yksi keskeisin jo vastauspuheenvuorojen pitäjät nousevat seisomaan ja

kunta ja palvelurakennehanke joka on nyt ollut meneillään punamultahallituksen ajoista saakka on ollut tarpeellinen ilman muuta koska sillä on voitu vahvistaa nimenomaan palveluiden saatavuutta niillä alueilla missä kunnat yksin ovat olleet liian pieniä palveluita järjestämään

toisaalta paras hankkeesta tehdyssä tutkimuksessa käy myös ilmi se että kunnat kokivat ongelmaksi sen että valtio ei ollut ohjaamassa näitä ratkaisuja alueella silloin jos kunnissa ajauduttiin ongelmiin eikä alueella löytynyt yhteistä näkemystä

samalla on kuitenkin voitu havaita että tuon kehityksen seurauksena kuntarakenne ja palvelurakenne ovat entistä enemmän etääntyneet toisistaan

paras hankkeessahan ei ollut mitenkään määritelty sitä miten kuntien pitäisi nämä yhteistyökumppaninsa valita ja niihin vaikuttivat hyvin monenlaiset asiat

vaikka tavoitteena oli että tulisi muodostaa toiminnallisia kokonaisuuksia niin kuntien väliset jännitteet ristiriidat jopa henkilösuhteet vaikuttivat joillain alueilla siihen kuinka näitä yhteistoimintarakenteita muodostettiin

siksi hallitus on ottanut linjan että haluamme vahvistaa valtionohjausta tästä eteenpäin ja haluamme toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen joka pohjautuu nimenomaan vahvoihin peruskuntiin

tämä sen vuoksi että hallituksen mielestä kunta on kaikkein paras demokraattisin tehokkain läpinäkyvin yksikkö järjestämään palvelut ja pidämme myös tärkeänä sitä että kunnat ovat niin vahvoja että ne pystyvät myös kehittämään tuon alueen elinkeinoja

nyt on tärkeintä keskittyä siihen miten saisimme muodostettua mahdollisimman vahvoja elinvoimaisia kuntia ja näitä keinoja ohjauskeinoja kyllä ehditään pohtia sitten talven mittaan tarkemmin

on tärkeää että tuo työ mitä kunnissa on tehty viimeisten vuosien aikana hyödynnetään täysimääräisesti kun tästä otetaan seuraavia askeleita eteenpäin ja vahvistetaan valtionohjausta nimenomaan kuntarakenteen osalta

ihmisten työssäkäynti asiointialueet ovat laajentuneet kuntarajojen ylitse ja sen vuoksi haemme nyt valtakunnallista mallia jossa jatkossa pohjana palveluissa on entistä vahvemmin eheä talousalueisiin työssäkäyntialueisiin perustuva kuntarakenne

kiitän näistä hyvistä puheenvuoroista joita täällä on käytetty ja pohdiskeltu eri näkökulmista sitä mitä kuntakentän osalta tulisi eri puolilla suomea tehdä

edustaja jokinen täällä aiemmin pohdiskeli sitä eikö ole hyväksi että kunnat kilpailevat keskenään

tämä on varmasti sellainen asia jota voidaan monesta näkökulmasta arvioida mutta voi kyllä arvioida että kun samalla seudulla samassa kaupungissa alueet kilpailevat keskenään onko se kokonaisuuden kannalta välttämättä aina hyväksi

on totta kai hyvä että kunnat vertailevat toimintaansa kustannuksiaan laatuaan toimintansa tehokkuutta ja benchmarkkaavat itseään toisiin kuntiin ja kehittävät näin toimintojaan

sen osalta onkin tärkeää että koko ajan pyritään parantamaan myös vertailtavuutta kuntien tuotantotapojen ja toiminnan osalta koska tällä hetkellä ne eivät välttämättä ole kovin läpinäkyviä ulospäin

tätä vertailua hankaloittaa varmasti se että kunnalla on aivan tavattoman paljon erilaisia tehtäviä järjestämisvastuullaan ja usein kun keskustellaan optimaalisesta koosta sekoitetaan palveluiden järjestäminen ja palveluiden tuotanto keskenään

tuossa paras hankkeen aikana havaittiin että ne hyvin pienet järjestäjät hyvin pienet kunnat jotka liittyivät osaksi isompaan järjestäjäkuntaan niissä voitiin merkittävästi perusopetuksen laatua parantaa koska oli mahdollisuus palkata esimerkiksi erityisopettajia koulukuraattoreita erilaisia erityisasiantuntijoita joita voitiin hyödyntää eri kouluissa

edustaja pirttilahti nosti esiin myös valtion palvelut eri alueilla ja se on erittäin tärkeä näkökohta koska tiedämme että eri alueilla on tyytymättömyyttä sen osalta että valtion palveluita on viime vuosina viety alueilta pois koska tässäkin toimintatavat ovat muuttuneet eivätkä ihmiset asioi välttämättä niin paljon eri toimistoissa

sen osalta tärkeä onkin hallitusohjelman kirjaus jonka mukaan luodaan koko maassa kuntatasolle kattava yhteispalvelupisteiden verkko ja määritellään jokaisessa yhteispalvelupisteessä vähintään etäpalveluna saatavilla olevat valtion kuntien ja eri viranomaisten palvelut ja tämä työ on parhaillaan käynnistymässä

on järkevää että julkinen toimija yhdistäisi myös voimiaan eri alueilla ja voitaisiin valtion palveluiden ohella myös kuntien palveluita tarjota näissä pisteissä

tällä hetkellähän kunnista ehkä voimallisimmin espoo on näin järjestänytkin palveluitaan erilaisissa yhteispalvelupisteissä

mutta toki on niin että välttämättä aina henkilöt eivät siirry ja eläköidy juuri niistä tehtävistä pois mistä olisi tähän mahdollisuus koska kunta alallakin se suurin työntekijäjoukko ovat sairaanhoitajat ja siellä se tarve vain kasvaa seuraavina vuosina

meillähän on nykyisessä kuntajakolaissakin jo määritelty että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta vastaavasta toiminnallisesta kokonaisuudesta ja tältä osinhan hallitusohjelmassakaan ei ole sidottu tätä työssäkäyntialuetta esimerkiksi tuohon tilastokeskuksen määritelmään

toisaalta viitattiin tuohon työvoimahallinnon työssäkäyntialueeseen jossa taas on tietty kilometriraja jonka sisällä määritellään tuo työssäkäyntialue

hallitusohjelmassahan ei ole sidottu työssäkäyntialuetta tilastokeskuksen tai temmin erilaisiin määritelmiin vaan pyritään arvioimaan erilaisilla indikaattoreilla ennen kaikkea sitä mikä tänä päivänä muodostaa sen ihmisten luontaisen talousalueen lähinnä kaupunkiseuduilla mikä tosiasiallisesti on jo toiminnallisesti yhtä kaupunkia vaikka siinä on useampia kuntia tuolta alueelta

itse ajattelen että kuntien välisessä yhteistyössä reilu periaate olisi se että asukasmäärän ja maksuosuuden suhteessa käytettäisiin päätösvaltaa mutta tiedämme että tällä hetkellä se ei välttämättä ole mahdollista

tältä osin tuo sote järjestämislakityöryhmä on nyt tehnyt omaa ehdotustaan ja varmasti sitten tulemme katsomaan miten se päätöksenteko voisi tulevaisuudessa mennä

nyt tällä hetkellä valmistelussa oleviin tehtäviin näiden li säyksiin kyllä suhtaudutaan erittäin pidättyväisesti

toki meillä on kehyksessä varauduttu tiettyihin uusiin palveluihin mutta hallitus on todennut että kaikkiaan näitä tullaan hyvin kriittisesti nyt arvioimaan siinä vaiheessa kun lakiehdotuksia suunnitellaan tai pidemmälle valmistellaan ja näihin taloudellisiin vaikutuksiin tullaan kiinnittämään erityistä huomiota

sinänsähän hallitusohjelmassa on se periaate että jos valtion ja kunnan välillä liikkuu tehtäviä eli valtio siirtää kunnalle tehtäviä tai kunnilta siirtyy valtiolle niin silloin nuo rahat siirtyisivät siinä tehtävän mukana mutta nämä täytyy nyt myös tapauskohtaisesti katsoa koska toisaalta tässä paketissa oli sellaisia tehtäviä jotka edellyttävät tuottavuuden ja toimintatapojen uudistamista kaiken kaikkiaan kuntakentällä rakenteiden uudistamista mutta toisaalta oli selkeitä puhtaita tehtäviä jotka on lainsäädännöllä annettu ja siinä vaiheessa kun tuo lainsäädäntö annetaan missä tehtävät pois otetaan pitää myös se talouspuoli erikseen käydä jokaisen osalta läpi ja vaikutus valtionosuuksiin tältä osin jos sitä on

sillä on vaikutuksia valtion virastojen toimintaan koska moni virasto on tällä hetkellä saanut ison osan toimintatuloistaan sitä kautta että on myynyt näitä aineistoja ja nyt kun tätä dataa ollaan avaamassa niin se täytyy tehdä taloudellisesti kestävällä tavalla ja tietenkin tietosuojavaltuutetun kanssa hyvässä yhteistyössä

erityisesti kartta aineistot ovat nyt alkuvaiheessa olleet painopisteenä koska ne toimivat monelle liiketoiminnalle sitten ikään kuin pontimena kun tätä dataa saadaan avattua koneluettavassa muodossa

kansalliseen palveluväylään liittyy myös sähköinen tunnistautumisratkaisu eli jatkossa em me olisi enää pelkästään näitten pankkitunnistusten varassa

tietenkään väylää ei voida saada tuotantokäyttöön ellei siinä ole nimenomaan tätä sähköistä tunnistamista eli se on se ihan ensimmäinen asia joka siihen täytyy hyvällä tavalla nyt rakentaa ja tuo työ on meneillään

valtionosuusuudistamisen osalta nyt itse asiassa juuri tänään kunnille on lähetetty tähän liittyvä webropol kysely

onko siinä huomioitu riittävällä tavalla nimenomaan olosuhteista johtuvia eroja sellaisia asioita jotka tuottavat kuntien palveluiden järjestämiseen kustannuksia olosuhteista johtuen muun muassa tasausjärjestelmään liittyen

toivomme että tuo kritiikki ei nyt kohdistuisi pelkästään siihen lopputulokseen onko se plus vai miinusmerkkinen se koelaskelma kunnan kohdalta vaan nimenomaan näihin kriteereihin ovatko ne oikeat ja ovatko nämä laskentatavat oikeat

on tarkoitus että tämän pohjalta selvitysmies tekee sen lopullisen ehdotuksensa ja sen pohjalta tehdään hallituksen esitys ja tuo lakiluonnos lähtee sitten viralliselle lausuntokierrokselle kuntiin

eli tässä vaiheessa on vielä valmisteluvaihe meneillään mutta toivon että käytäisiin keskustelua nimenomaan näistä kriteereistä ja periaatteista

siinä mielessä tämä tuo kuntien välille isoja muutoksia jos näillä painoarvoilla mennään jotka on vattin ja thln tutkimuksiin nojautuen tähän rakennettu

eli tavoitteena on todella muodostaa sellainen järjestelmä joka aidosti ottaisi huomioon ne kustannukset joita tänä päivänä eri ikärakenteen ja eri sairastavuuskertoimen omaavilla kunnilla on joiden osalta ikään kuin tarve nousee

kuntalaki on tällä hetkellä valmistelussa siten että lakiluonnoksen pitäisi olla huhtikuun lopussa valmiina ja se on tarkoitus antaa hallituksen esityksen muodossa ensi syksynä eduskuntaan

se on juuri näin kuin edustaja mäkinen totesi että se merkittävin hyöty saadaan nimenomaan sitä kautta että meidän on uudistettava todella paljon tekemisen tapoja ja sitä edellyttää jo pelkästään sekin että meillä tulee työvoimaa olemaan vähemmän jatkossa

tiedämme että työvoimasta tulee olemaan niukkuutta joten meidän on uudistettava tekemisen tapoja ja poistettava päällekkäisyyksiä jotta pystymme toimimaan entistä fiksummin ja tehokkaammin

eli kriisikuntamenettelyssä valtiovarainministeriö asettaa toimikunnan joka tekee kunnanvaltuustolle ehdotuksia miten talous saataisiin tasapainoon ja kunnanvaltuusto sen pohjalta päättää mitä toimenpiteitä ottaa käyttöön

arvoisa puhemies

huomasin että keskustan puheenjohtaja sipilä oli todennut että tämä on hänen ideansa mutta itse asiassa viime hallituskaudella oli jo tämäntyyppinen tavoite näistä normitalkoista ja nyt tämäkin hallitus omassa kehyslinjauksessaan on linjannut että pyritään vähentämään kuntien velvoitteita ja joustavoittamaan normeja ja tätä työtä parhaillaan tehdään

se syy minkä vuoksi hallitus pitää niin tärkeänä kuntauudistusta on se että me haluamme säilyttää suomessa jatkossakin nimenomaan kuntapohjaisen järjestelmän

kun viime vuonna enää joka kolmannen kunnan talous oli tasapainossa hakijoita oli yli sata eikä läheskään kaikille voitu myöntää harkinnanvaraista valtionosuutta eli kunnat jouduttiin laittamaan ikään kuin huonommuusjärjestykseen sen perusteella kenen talous oli kaikkein huonoimmassa kunnossa eri mittareilla mitattuna

arvoisa puhemies

meidän mielestämme tällainen palvelujärjestelmä joka pohjautuu kuntiin on kaikkein paras tehokkain ja demokraattisin tapa järjestää palvelut ja kehittää alueita

tarkoitushan on että nyt kun kuntarakennelaki astuu voimaan kunnat lähtisivät selvittämään tulevaisuuden kannalta riittävän vahvoja elinvoimaisia kuntia omalle alueelleen tekisivät selvitykset ja sen pohjalta liitospäätökset jos näin katsovat

tässä käytiin varsin pitkään keskustelua juuri erilaisista yhteistoiminta alueista kuntayhtymistä ja niistä oli monta mielipidettä